massachusettsissa ei myöskään tasa arvoinen avioliittolaki johtanut siihen että ihmisiä olisi syrjitty heidän perinteisten näkemystensä takia koska syrjinnästä päätetään aivan toisaalla lainsäädännössä ei suinkaan avioliittolaissa

lappeenrannan teknillinen yliopisto arvioi jokin aika sitten että ensi vuosikymmenellä maalle rakennettavalla tuulivoimalla voidaan jo tuottaa sähköä samaan hintaan kuin mitä fennovoiman kaltainen greenfield investointi ydinvoimassa voisi tuottaa

edustaja harry wallin perusteli tasa arvoisen avioliittolain vastustamista sillä että hänen näkemyksensä perustuu länsimaiseen arvomaailmaan

eli tämän ansiosta uusiutuvan energian edistäminen onneksi tulee suomelle huomattavasti edullisemmaksi kuin saksalle ja kun meillä on vielä käytössä niinkin fiksusti rakennettu syöttötariffi kuin minkä edustaja pekkarinen ministerikaudellaan onnistui rakentamaan niin kustannukset jäävät selvästi edullisemmiksi kuin saksassa

edustaja niikko edellisessä puheenvuorossaan toisti sen aika monen kollegan jakaman näkemyksen että avioliittolaki tulee rakentaa perinteen varaan ja koska avioliitto on perinteisesti rajattu naisen ja miehen välille näin tulee olla myös vastaisuudessa

arvoisa puhemies

monissa puheenvuoroissa muun muassa edustajien pauli kiuru vehkaperä ja jalonen puheenvuoroissa asetettiin vastakkain toisaalta fennovoima hanke ja toisaalta fossiilisten polttoaineiden käyttö tai fennovoima hanke ja sähköntuonti venäjältä

se jolla on kaatumatauti joka ei pääasiallisesti johdu ulkonaisista syistä tai tarttuvalla asteella oleva sukupuolitauti älköön menkö avioliittoon ellei ole siihen saanut tasavallan presidentin lupaa

ymmärrän hyvin että jos asetelma olisi tämänkaltainen että meillä olisi vain kaksi vaihtoehtoa ja siellä toisessa valinkauhassa olisivat fossiiliset polttoaineet tai ydinsähkön tuominen venäjältä moni päätyisi tällaisessa tilanteessa fennovoiman kannalle

kuuromykkä älköön myöskään sellaisetta luvatta menkö avioliittoon toisen kuuromykän kanssa paitsi milloin jommankumman kuuromykkyys ei ole synnynnäistä

ei meidän kannata rajoittaa meidän omia vaihtoehtojamme niihin kaikkein huonoimpiin vaan meidän kannattaa katsoa mitä muita vaihtoehtoja on tarjolla ja valita niistä paras ja onneksi näitä vaihtoehtoja tosiaan on

edustaja heikkilä kysyi mikä vihreille oikein kelpaa

jos edustajat heikkilä ja mölsä haluavat tutustua tarkemmin vihreään vaihtoehtoon niin mielelläni tulen sitä esittelemään tarkemmin ja me voimme sitten käydä siitä yksityiskohtaisemman keskustelun

lainsäätäjät eivät vuosien varrella ole halunneet rajoittaa vain avioitumista vaan myös eroamista

viime viikolla eduskunnan tulevaisuusvaliokunta järjesti seminaarin energiatulevaisuuksista ja siinä paneelissa oli koko joukko suomen johtavia cleantech alan yrityksiä ja alustajana ernst youngin henkilö joka kertoi tästä ernst youngin kansainvälisestä vertailusta jossa on arvioitu miten houkuttelevia eri maat ovat uusiutuvan energian investointien kannalta

arvoisa puhemies

aika lailla kattavasti tulikin jo aiemmissa puheenvuoroissa käsiteltyä nuo edustaja sasin edellä esittämät argumentit ja koska osa on saattanut kuunnella myös näitä käytettyjä puheenvuoroja niin en ala niitä omia kannanottojani enää tässä yhteydessä toistaa

tämä yhtiön edustaja kertoi kiinnostavan havainnon että kun hän asioi uusiutuvan energian investoijien kanssa niin he kysyvät häneltä onko suomessa kysyntää kannattaako suomen markkinoille tulla onko täällä näkymiä että uusiutuviin kannattaa täällä investoida

nämä ovat vain joitakin esimerkkejä siitä miten meidän lainsäätäjien näkemykset suhtautuminen avioliittoon siihen kuka saa mennä naimisiin millä ehdoilla ja miten siitä avioliitosta saa mahdollisesti hakea eroa ovat vuosien saatossa muuttuneet

ja kun tätä historiallista taustaa vasten esitetään tässä salissa että avioliittolakia ei saa muuttaa sen takia koska se vanha käytäntö on niin muuttumaton vakiintunut ja erinomainen niin mielestäni nämä faktat asettavat tämän näkemyksen hieman toisenlaiseen valoon

toki jos on niin että täällä merkittävästi satsataan ydinvoiman lisärakentamiseen se vähentää kysyntää näille muille ratkaisuille ei poista sitä kokonaan ei toki ole niin että jos fennovoima rakennetaan niin siitä eteenpäin ei yhtään ainoaa kilowattituntia suomeen lisätä uusiutuvia mutta se vähentää sitä kysyntää näille muille vaihtoehdoille ja sitä kautta vähentää myös haluja investoida uusiutuvaan energiaan

lopuksi oikeastaan haluan vastata siihen varmaan monia askarruttavaan kysymykseen että minkä takia tällaisesta juridisesti aika pienestä seikasta on tullut näin iso meteli

avioliittolakia on vuosien varrella arvioitu moneen otteeseen yhteiskunnan ja kansalaisten arvojen muuttuessa ja nyt juuri on tällaiselle uudelleenarvioinnille sopiva paikka

jos menneinä vuosikymmeninä lainsäätäjillä on ollut viisautta ja malttia raivata avioliitosta ihmisten yhdenvertaisuutta ja onnea rajoittavia esteitä ja jos on ollut viisautta ja malttia arvioida kuinka hyvin laki vastaa sen ajan tarpeita ja ihmisten arvoja niin toivottavasti myös meillä tämän päivän lainsäätäjillä on sellainen viisaus

ensimmäinen on se että saksassahan on päätetty kertaheitolla ajaa alas nykyinen ydinvoimakapasiteetti

se on täysin eri kysymys ja täysin eri ratkaisu kuin se mistä me täällä nyt keskustelemme ja ylihuomenna äänestämme

uskon ja toivon että meidän kaikkien velvollisuus on nousta puolustamaan aina ihmisten oikeuksia riippumatta siitä missä asemassa itse satumme olemaan ja aina nousta puolustamaan niitten heikoimpien ihmisten oikeuksia

samoin edustaja halla aho vähän samassa hengessä pohdiskeli että enemmistöllä on sinänsä suvereeni oikeus päättää avioliitosta mutta ilmeisesti oletti että enemmistö olisi tasa arvoista avioliittolakia vastaan

kyse ei ole suinkaan mistään vihreiden salajuonesta vaan kyse on aloitteesta jonka aikanaan käynnisti sosialidemokraattijohtoinen hallitus ja jonka hyväksyi kristillisdemokraattijohtoinen hallitus

kaikki tähän asti tehdyt kyselytutkimukset suomessa antavat sellaisen tuloksen että tasa arvoisen avioliittolain puolella on enemmän ihmisiä suurempi osa suomalaisista suomen kansalaisista niistä äänestäjistä jotka meidät tähän saliin ovat äänestäneet kuin sitä lakia vastaan

jos katsotte saksan sähkötasetta niin huomaatte että itse asiassa saksan sähkön vienti on kasvanut

siis saksa ensinnäkin vie enemmän sähköä kuin tuo maahan ja vieläpä tämä sähkön vienti muihin maihin on kasvanut viime vuosina eikä suinkaan vähentynyt saatikka muuttunut sähkön tuonniksi

seta on teettänyt taloustutkimuksella kaksi mielipidekyselyä

ensimmäinen julkistettiin viime vuoden toukokuussa ja toinen nyt helmikuussa tänä vuonna

on hyvä muistaa että iso osa tästä summasta on kertynyt niistä syöttötariffeista joita on alettu maksaa vuosia sitten siis silloin kun näitten tekniikoiden hinnat ovat olleet merkittävästi nykyistä korkeammat

siis kaikki kyselyt kertovat johdonmukaisesti sellaisen tuloksen että suurempi osa suomalaisista kannattaa tasa arvoista avioliittolakia kuin sitä vastustaa

jos nyt on sitten sitä mieltä niin kuin edustaja halla aho että enemmistöllä on suvereeni oikeus muuttaa avioliittolakia ja tulkintaa avioliitosta niin silloinhan näyttäisi siltä että meidän todella kannattaa hyväksyä tämä nyt käsittelyssä oleva tasa arvoinen avioliittolaki

ensimmäinen on se johtuuko myöhästyminen vrstä vai johtuuko se esimerkiksi rata tai ohjausjärjestelmän rikosta joka taas on liikenneviraston tontilla

jos se johtuu vrstä riippumattomista syistä meidän kannattaa kysyä silloin itseltämme mitä me olemme lainsäätäjinä ja valtion budjetista päättävinä ihmisinä tehneet jotta rataverkon kunnossapidon ja kehittämisen riittävä rahoitus turvataan

arvoisa puhemies

nyt olen kuunnellut keskustelua kuutisen tuntia ja täytyy todeta alkuun että edustaja kiljusen edellä pitämä puheenvuoro oli kyllä kirkkaasti parhaasta päästä tämän tähänastisen keskustelun aikana

pyrin kommentoimaan muutamia aika monissa puheenvuoroissa esille nousseita väitteitä ja kysymyksiä ja haluan aloittaa tästä isosta kansainvälisestä kuvasta

keskustelun aikana muun muassa muistaakseni edustaja eestilä ja edustaja mölsä toivat esiin sen että kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden sitoumukset kattavat vain viitisentoista prosenttia maailman päästöistä

tämähän tietysti pitää paikkansa

ne sitoumukset ovat muodoltaan ja vaativuudeltaan hyvin erityyppisiä mutta kuitenkin puhutaan kaikissa tapauksissa ihan merkittävistä päästörajoitussitoumuksista

arvoisa puhemies

tuulivoimakapasiteetti on kiinassa nykyään noin kaksinkertainen verrattuna saksaan joka on ollut perinteisesti maailman ylivoimaisesti merkittävin tuulivoimamaa

niin kuin ed

uusia hiilivoimaloita todella rakennetaan kiinassa huolestuttavan paljon ja se on iso ongelma mutta usein unohdetaan mainita että samaan aikaan vanhoja hiilivoimaloita otetaan pois käytöstä myös huimaa vauhtia

edustaja niikko vielä edellä toisti aiemman pelkonsa siitä että tasa arvoinen avioliittolaki johtaisi maailmaan jossa ihmisillä ei kenties enää olisi oikeutta omiin näkemyksiinsä tai oikeutta esittää näitä näkemyksiä julkisesti

ne hiilivoimalat joita kiinaan valitettavasti vielä sankoin joukoin rakennetaan ovat itse asiassa uusinta teknologiaa pääosin mistä seuraa se että kiinan hiilivoimalat ovat keskimäärin nykyään tehokkaampia kuin euroopan unionissa ja tehokkaampia kuin yhdysvalloissa

siksi on hyvä vielä jälleen kerran alleviivata

hän perusteli että ydinvoima suomessa voi vähentää päästöjä myös muualla

mutta kuinka paljon euroopan unionin päästökaupan oloissa energiatuotantosektorille tehtävä päästövähennys vähentää euroopan kokonaispäästöjä

edustaja niikko voi kenenkään sitä estämättä olla vapaasti sitä mieltä että avioliitto kuuluu vain miehen ja naisen väliseksi nyt ja tulevaisuudessa

jos venäjältä on vastedeskin saatavissa edullista sähköä sitä tullaan myös suomeen tuomaan riippumatta siitä mikä on ydinvoimaloiden määrä täällä

se tarkoittaa sitä että julkisissa kouluissa tulee opetussuunnitelman mukaisesti kertoa vaikkapa sellaisesta asiasta kuin että maailmassa on seksuaali ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä siinäkin ta pauksessa että oppilaan vanhemmat eivät tästä asiasta ole erityisen iloisia

ja kiinassa niin kuin moni varmasti uutisista on lukenut on alkamassa päästökauppakokeilu

jo tässä ensimmäisten vuosien pilottivaiheessa tämä päästökauppakokeilu tulee olemaan maailman toiseksi suurin päästökauppamarkkina heti eun päästökaupan jälkeen

jälleen viittaisin meille jaettuun periaatepäätökseen

lisäksi on uhkana että ydinvoiman lisärakentaminen heikentää sähkön ja lämmön yhteistuotannon kannattavuutta ja sitä kautta saattaa vähentää chp tuotannossa polttoaineena käytettävän uusiutuvan energian määrää

vastaavasti kouluissa tulee kertoa että suomessa on sellainen poliittinen liike kuin perussuomalaiset vaikka lapsen punavihreät vanhemmat mielellään varjelisivat lasta tältä tiedolta

kiinan päästöt kasvavat edelleen huolestuttavaa tahtia ja kiinan pitää tehdä paljon enemmän mutta sillä suomalaisessa keskustelussa usein viljellyllä väitteellä että euroopan unioni olisi jäämässä yksin ja muu maailma ei tekisi juuri mitään ei ole juurikaan todellisuuspohjaa

vanhemmilla on edelleen kenenkään sitä estämättä oikeus kertoa lapsille omassa kasvatuksessaan oma näkemyksensä asiasta on kyse sitten perussuomalaisesta puolueesta tai avioliiton luonteesta

edustaja lehti kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa keskustelun alussa toi esiin sellaisen ajatuksen että suomea ei saa kurjistaa kulutusarvioilla siis arvioilla energiankulutuksen tulevasta kehityksestä

suomen pitää pyrkiä sähkön omavaraisuuteen päästöjä aiheuttavaa tuotantoa pitää ajaa minimiinsä ja samaan aikaan teollisuuden kohtuuhintaisen sähkön tarpeista pitää pitää huolta

jos kulutusarvion esittäminen kurjistaisi jonkin maan sen seurauksena ruotsi olisi kurjistunut tanska olisi kurjistunut saksa olisi kurjistunut

yritykset ostavat ja myyvät energiaa markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan

jos jokin teollisuuslaitos tarvitsee sähköä niin se ostaa sen markkinoilta eikä se katso mitä terawattituntilukuja hallituksen strategioihin on kirjattu

gaia consultingilta tilattu selvitys joka julkistettiin hiljattain niin ikään esittää että eri energiatehokkuustoimia ja uusiutuvan energian lisäämismahdollisuuksia yhdistelemällä on mahdollista vähentää päästöjä merkittävästi ilman ydinvoiman lisärakentamista

niistä on se hyöty että niillä voidaan mitoittaa oikein energiatehokkuustoimenpiteet

vihreät julkaisi vähän aikaa sitten oman mallinsa jossa niin ikään pärjätään tulevaisuudessa ilman ydinvoiman lisärakentamista

myös on pohdiskeltu sitä että energiatehokkuustavoitteen asettaminen teollisuudelle olisi jotenkin omiaan heikentämään teollisuuden kilpailukykyä

kolmantena jäljelle jäävä vaje sähkön kulutuksessa ja tuotannossa katetaan lisäämällä uusiutuvia energialähteitä viitisen terawattituntia enemmän kuin nyt tähän asti hallitus on kaavaillut

esimerkiksi ykn pääsihteeri ban ki moon viime viikolla painotti että me voimme samaan aikaan elvyttää maailmantaloutta ja samaan aikaan torjua vahvasti ilmastonmuutosta

eri vaihtoehdoilla on omat hyvät ja huonot puolensa ja meidän tehtävämme kansanedustajina on punnita näitä vaihtoehtoja katsoa mitkä näistä vaihtoehdoista ovat sitten parhaita

hallituksen talousarvioesityksessähän on jo merkittäviä lisäsatsauksia uusiutuvan energian investointeihin ja kotitalouksien energiaremonttien tukemiseen

olisin ministeri pekkariselta kysynyt kun nyt pohditaan tarvittavia lisäelvytystoimenpiteitä minkälaisia uusia mahdollisuuksia nimenomaan ilmasto ja energiapolitiikan saralla on löydettävissä joilla voidaan samaan aikaan vähentää päästöjä ja elvyttää taloutta